maa ja metsätalousvaliokunnan jäsenille ilmoitetaan että valiokunta kokoontuu välittömästi tämän täysistunnon päätyttyä valiokunnan huoneeseen s talossa valitsemaan itselleen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan

herr talman

jord och skogsbruksutskottets medlemmar meddelas att utskottet samlas i utskottsrummet i s huset genast efter plenum för att välja utskottsordförande och vice ordförande

herr talman

arvoisa puhemies

haluan edustaja heinosen muistia virkistää sikäli että viime vaalikaudella kunta ja sote asiat olivat kauniisti ristikkäin yhdessä toistensa kanssa ja lavia liitettiin tahdonvastaisesti poriin viime vaalikaudella

nyt kylläkin yksi lavian kyläyhteisö haluaa liittyä kankaanpäähän

arvoisa rouva puhemies

oikeastaan pyysin puheenvuoroa silloin kun innostuin edustaja lauslahden mainiosta puheenvuorosta varttuneemman väen työkyvystä ja kunnosta huolehtimisen puolesta yhdistettynä ihmisen nuoruuden intoon

kokonaisuudessaan budjetissahan riipaistiin kovin tätä aura kuntoutustoimintaa mutta onneksi se saatiin jollakin tavalla pitkitettyä ja pehmennettyä

se on aiheuttanut aika tavalla huolta vanhemman ja etenkin vammautuneen väestön piirissä miten tätä kyetään jatkamaan ja aiheutti taloudellista vahinkoa kylläkin kuntoutuslaitoksille

mutta kokonaisuudessaan muuten olen sitä mieltä edustaja lauslahden esille tuomasta myös varttuneen väen kuntoutuksesta varttuneen väen hyvästä kunnosta ja yhteiskunnassa mukanaolosta siten että siihen yhdistyy nuoruuden intoa niin ne tulivat mieleen into että henkilökohtaisesti toivon että tuo nuoruuden into vain osittain säilyisi varttuneen vanhusväestön piirissä

edustajat lehti ja myös kurvinen kiinnittivät huomiota juuri siihen että pakko sana johon edustaja tolppanenkin hyvin viittasi aiheuttaa suomalaisissa väristyksiä selkärangassa ja sitä pitäisi nyt kun asenteet tässä muuttuvat kunnioittaa valtavasti tuolla aluehallinnossa ja kuntahallinnossa

juuri ihmisten mieli on sellainen että kun pakko sana alkaa häämöttää tehdään myös hätäpäissään tai kokonaisuuden kannalta epätaloudellisia ratkaisuja jotka sitten ovat molempien riesana vastaisuudessa

kyläyhteisö joka on aivan lähellä kankaanpäätä mutta hyvinkin etäällä porista palveluiltaan sopisi juuri siihen missä ovat tottuneet käymään

sellaista tahtoa pitäisi kunnioittaa jos maanmittauslaitos lausunnossaan on lausunut että heillä ei ole mitään negatiivista nähtävissä vaan antavat myönteisen kannan tuohon päätökseen

toivon että asia joka tulee lähiaikoina valtioneuvostoon voisi tämän uuden asenneilmaston mukaisesti tulla päätettäväksi kansalaisten tahdon mukaisesti

haluan vielä täydentää tuota edellistä puheenvuoroa sikäli että hallitus on oikealla tiellä kun se ei välittömästi lopeta näitä porkkanamahdollisuuksia vaan se on sellainen psykologinen seikka myös joka pakkoa vastapäätä helposti tekeekin myönteisen päätöksen kun siinä on pieni porkkana mukana

mutta kun pieni porkkana on mukana niin siinä saadaan itse päättää

aiemmassa puheenvuorossaan pääministeri kiinnitti huomiota vientisektorimme tärkeyteen aivan kuten eilinen valtioneuvoston tiedonanto

tätä vasten keskustelussa nousi eilen illalla täällä minun ja eräiden muiden puheenvuoroissa venäjän kaupan suuri ja merkittävä osuus suomen viennissä

siksi tekee mieli kysyä vaikka tämä ei ole kyselytunti toivoa että hallituksella myös yhdessä yritysten ja järjestöjen kanssa olisi tässä kun kuulumme lännen rintamaan meitä painaa pakotepolitiikka niissä puitteissa joissa se on mahdollista äärimmäisen hyvät mahdollisuudet turvata se tietotaito ja osaaminen mikä meillä yrityksissä ja vientikaupassa on venäjän kanssa

ensinnäkin aluksi totean että edustaja uotila kyllä lausui ihan oikeat sanat siitä että tässä terrafame kysymyksessä ei oikeastaan ollut sellaista välimuotoista asiantuntijaa ne olivat jokotai

ja aika tiukasti molemmissa linjoissa esiintyy niitä jokotai ihmisiä

siis jokotaita siinä positiivisessa mielessä edustaa tietysti ensinnäkin yhtiön hallitus jonka puheenjohtaja lausui niinkin voimakkaasti että hän uskoo kuin pukki sarviinsa tämän onnistumiseen

ja professoreista yksi oli myös sitä mieltä että tämä on lupaava tämä malmi joka on köyhää malmia ja tämä menetelmä on oikeastaan ainoa jolla se nikkeli voidaan erottaa ja on sellainen joka tulee toimimaan

se riippuu ihmisen asenteesta hyvin paljon

ja valitettavasti kaivostoiminta on hyvin aaltomaista pitkien aaltojen liikettä

nimenomaan edustajien kiivaudella monta asiaa on myyty ja keskeytetty tappiolla joka myöhemmin on osoittautunut valtavaksi menestykseksi

mutta voidakseni kuvailla miten monipuolisesti jaostoni käsitteli tätä asiaa on syytä kyllä lukea terrafamen osalta mietintöluonnos ja mietintö

euroa toiminnan jatkumisen takaamiseksi

euron määrärahasta joka oli tarkoitettu talvivaara sotkamo oyn konkurssin aiheuttamien menetysten ympäristövahinkojen torjumiseen

julkisselvitys jatkuu edelleen mutta siitä aiheutuvat kustannukset ovat jatkossa vähäisiä koska konkurssipesä ei enää vastaa kaivoksen ylläpidosta

valiokunta pitää esitystä perusteltuna ja toteaa että yhtiön hallituksen antaman selvityksen mukaan kaivoksen ylösajo on edennyt hyvin ja suunnitelmien mukaisesti

kaupallisesti kannattavan kaivostoiminnan edellytyksiä heikentää tällä hetkellä merkittävästi nikkelin maailmanmarkkinahinnan alhaisuus

toisaalta neuvottelut yksityisten rahoittajien kanssa ovat käynnissä

valiokunta pitää hyvänä sitä että valtio omistajan johdonmukaisena tavoitteena on ollut ympäristöturvallisuuden varmistaminen ja kaivoksen toiminnan jatkaminen siinä tapauksessa että se on mahdollista pitää pitkällä tähtäimellä taloudellisesti kestävällä pohjalla

kaivoksen tilanteeseen liittyy valtion kannalta merkittäviä riskejä erityisesti nikkelin alhaisen hintatason sekä kaivoksen ylösajoon ja tuotantoprosessin keskeneräiseen hallintaan liittyvien epävarmuuksien vuoksi

siksi valiokunta pitää tärkeänä että hallitus seuraa tarkoin toiminnan ympäristövaikutuksia ja kannattavuuden kehittymistä sekä reagoi tarvittaessa tilanteeseen mahdollisimman nopeasti

valtion tulee myös asettaa kriteerit siitä missä tilanteessa kaivoksen sulkeminen on toiminnan jatkamista parempi vaihtoehto etenkin kun valtion on varauduttava merkittäviin lisärahoitustarpeisiin

valiokunta pitää perusteltuna että hallitus varautuu terrafame oyn vaihtoehtoisiin ratkaisuihin nykyistä paremmin muun muassa selvittämällä niiden kustannukset ja aluetaloudelliset vaikutukset

arvoisa rouva puhemies

edustaja maijala käytti tässä viimeksi hyvän puheenvuoron siinä kun hän kehui ympäristöministeriön tässä asiassa toimivan esimerkillisesti ja noudattavan hallituslinjauksissa tehtyä päälinjausta normien ja kankeiden säädösten purkamisesta

totesin talousarviokeskustelussa että tämä on yksi talousarvion tärkeä osa ja nyt ollaan myönnetty että hallitus on tarttunut tähän aiheeseen määrätietoisesti ja tehokkaasti muun muassa ympäristöministeriön työn kautta

edustaja kurvinen on monissa erittäin hyvissä paljonkin juridiikkaa käsittelevissä puheenvuoroissaan lausunut mainiosti ja edustaja kärnä äsken viimeksi että kaikkea toimintaahan kunnissa säädetään laeilla ja lakien kunnioittaminen on keskeinen periaate kaikessa päätöksenteossa

tämä rakennusoikeuden käsite vähäistä suurempi ei minulle aivan valkene

ehkä se on valiokunnassa ollut esillä joidenkin esimerkkien kautta mutta siitä on syytä löytyä kunnissa joku yhteinen dimensio tämän säädöksen sisällöstä jotta siihen löytyisi se kultainen keskitie tärkeässä erittäin tärkeässä sanonnassa mikä on vähäistä suurempi

se on vähän tuollainen noin käsitteseen verrattava monessa lainsäädännössä on noin ennen kuin sille löytyy sisällöllisesti määräys

siinä mikä koskee rantarakentamista on aivan oikein tämä mihin on päästy mutta minun mielestäni tässä on eräs puute

katsotaanpas tilannetta missä eri maanomistajat ovat eri tahtia järven eri alueilla rakentaneet aikaisemmin on voitu järven toinen puoli rakentaa tiiviisti silloin kun ei mitään määräyksiä meillä ollut jos sinne on ollut lyhyempi matka vaivalloista kulkea järven toiselle puolelle

jos tulee esille se tilanne että siellä järven toisella puolella asuvat ovat säästäneet maitaan ei ole ollut sellaista kiinnostusta vielä mutta myöhemmin syntyykin kiinnostus näillä omistajilla rakentaa tuohon ja tuohon niemeen niin tämän järven toisen puolen rakentajat aikaisemmat rakentajat ovat muun muassa tämän vesistön mitoituksen kautta käyttäneet oikeuden kokonaisuudessaan ja nämä jotka säästeliäästi ovat eläneet tonttien suhteen eivät ole niitä myyneet tai ovat myyneet vain jostakin jonkun palan mutta sitten mamma tai pappa haluaa rakentaa itselleen kesäpaikan vanhuudenpäiville eivät enää saakaan sitä

kun ely keskusten asemaa tuossa maakuntahallinnossa ratkotaan täsmällisemmin tähän asiaan pitäisi vielä palata ja tuumia tämän kohdan sisällön tärkeyttä ja merkittävyyttä

pelkkien lukumäärien laskeminen ja sen esiin tuominen monessako on valitus onnistunut ja monessako ei ei näytä kokonaisuutta kuinka paljon niitä on ollut

yksittäiset luvut eivät ikinä vertailussa merkitse yhtä

nykymuodossa kuntoutus on monikanavainen rahoitukseltaan ja siirtyminen yksikanavaisuuteen aiheuttaa lisää taloudellista huolta koska moni kuntoutuskeskus on hyvin vaikeissa taloudellisissa vaikeuksissa

vaikeavammaisten kuntoutus on vähentynyt kylläkin monimuotoinen työelämään liittyvä kuntoutus on lisääntynyt mutta se on avomuodossa

nämä ovat sellaisia yhteisiä tekijöitä jotka aiheuttavat kuntoutuslaitoksissa huolen miten he pärjäävät tulevaisuudessa

minun mielestäni jatkovalmisteluissa on hyvin tärkeätä se että säilytetään aito vahvuus näillä kuntoutuskeskuksilla käytetään niitä hyödyksi paljon paljon tyylikkäämmin ja monimuotoisemmin kuin nykyisin

kun eduskuntatyön korkealle arvostava ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja tekee aloitteen sisäpolitiikasta ja alkoholipolitiikasta sen pitää olla myös erittäin vakavasti arvioitu niin kuin tässä edustaja kaikkosen tekemässä aloitteessa on tapahtunut

se on hyvin ajankohtainen ja liittyy alkoholilain kokonaisuudistukseen ja kannatan sitä lämpimästi täällä käytettyjen muiden puheenvuorojen tapaan

juuri tämä hienosti lausuttu lause tässä välissä kuvaa tämän tilanteen

suomalainen alkoholikulttuuri on muuttumassa

nuoret juovat vähemmän ja aikuiset sivistyneemmin

oman viinin salliminen nautittavaksi viltin ääressä eväiden lomassa lisää yleisön viihtyvyyttä ja kannustaa suomalaisia sivistyneempään alkoholikulttuuriin

tämähän liittyy tietysti meidän alkoholilain kokonaisuudistukseen sikäli että nyt se on hyvin ajankohtainen ja pitäisi toteuttaa

kun ajatellaan ministeri rehulan tekemää alustavaa selvitystä tuosta uudesta lainsäädännöstä täytyy muistaa että siinä on eräitä raameja joiden puitteissa meidän on liikuttava

ensimmäinen raami on hallitussopimus joka tämän hallituskauden aikana sitoo sitä rajoiltaan

toinen on tietysti monien asiantuntijoiden esiin tuoma terveyspolitiikka

näissä rajoissa meidän pitää liikkua ja katsoa myös tällä tavalla maallista käytäntöä missä meidän verorahamme liikkuvat ja missä niitä voitaisiin säästää

minusta nykyaikainen ihminen on niin sivistynyt ja tavat ovat muuttuneet että hyväksyisin väkevien oluiden myynnin vähittäiskaupassa ja suhtaudun myönteisesti tilaviinien ja pienpanimoiden oluen myyntiin sieltä laitoksesta

sen sijaan viinit eivät sovi siihen kategoriaan johon olemme hallitusohjelmassa sitoutuneet eivätkä myöskään siihen että alkolla on erinomaiset hienot viinivalikoimat

ne säilyttäisin viinakaupassa alkossa enkä tuolla sn ja kn hyllyillä muutaman viinipahvilaatikon joukossa

tämä on nykypäivän kulttuuria siten että kyllä nykyaikainen ihminen mieltää miten ja millä tavalla se haluaa

silloin kun seuraa miten masentavaa on katsella laivoilta kärrättäviä suomalaisia vahvoja oluita jotka on viety ulkomaille ja kärrätään masentavan näköisesti takaisin suomalaisten juotavaksi niin miksei niitä voisi ostaa siitä kyläkaupasta eikä lähteä sen vuoksi tallinnassa käymään ja ottaa vielä kunnon känni siinä matkalla mennen tullen

mutta tämä mitä edustaja kaikkonen ja täällä monet muut ovat esittäneet niiden argumenttien valossa joita tässä on esitetty on aivan sitä mitä lämpimästi kannatan

meillähän on jokaisessa puolueessa täällä eduskunnassa vähän eriarvoisesti alkoholipolitiikkaan ja viineihin ja viinoihin suhtautuvia mutta yhä enemmän kansalaismielipide on avartunut ja mitä enemmän matkustamme ja näemme muita maailmoja ei pelkästään euroopassa niin kyllä nykypäivän suomalaiset kuitenkin käyttäytyvät yhä enemmän siten kuin ovat nähneet muuallakin maailmalla käyttäydyttävän

kyllä aika häiritsevää on se jos siellä piknikrauhassa esimerkiksi perheen kanssa tai muuten hyvien ystävien kanssa istuu ja nautiskelee sitä omaa viiniään kun siellä koko ajan ravaa kavereita sinne karsinaan jossa myydään sitä viinaa edestakaisin

minä pidän tätä hyvänä aloitteena ja toivotaan läpimenoa

herra puheenjohtaja

se mitä edustaja uotila lausui kaivoksen monimutkaisesta toiminnasta kivilajien sisällöstä ja niistä reagoinneista on se mitä me kuulimme asiantuntijoiden sanovan elikkä hän aivan oikein siteerasi niitä tietoja joita meillä siellä oli ja muistaakseni myös jätevesien pitoisuudesta kun ne ovat siellä varastoituna

ja jos sattuu sellainen vuosi kuin nyt oli vahingossa pari vuotta sitten että vettä tulee aivan julmetusti niin pulassa ollaan vaikka olisi mitä toimenpiteitä tehty

se että vasemmistoliittoa edustaa edustaja uotila täällä ja samaten perussuomalaisia edustaja hakkarainen on erittäin hyvä asia

heillä molemmilla on pitkäaikainen tällaisen teollisuuden telakkateollisuuden ja puunjalostusteollisuuden kokemus jossa on opittu se että elinkeinoelämä esimerkiksi näillä aloilla on hyvin pitkäsyklistä

muun muassa edustaja uotilan ala telakkateollisuus on sellainen johon välillä valtion rahoja eri elinten kautta on tarvittu huimat määrät ja muistan saman tyylistä keskustelua silloin että telakkateollisuus suomessa ei kannata se on välittömästi lopetettava että ei lisää rahaa sinne sijoiteta

annas olla tämä päivä jolloin ajatellaan aivan toisella tavalla että hienoa että suomessa rakennetaan näin upeita laivoja ja telakkateollisuus tuottaa hyvin ja tarjoaa työtä

samoin edustaja hakkaraisen ala jossa täytyy oppia pitkään syklisyyteen ja muutamissa tuotteissa nopeatempoiseen hintojen vaihteluun muun muassa nyt mitä hän lausui vanerista

heitä molempia on opettanut suhtautuminen sillä tavalla rauhallisesti asiallisesti mutta rauhallisesti siihen että elämä teollisuudessa ja elinkeinoelämässä on usein erilaista kuin täällä politiikassa jossa haetaan vähän tavan mukaan pikavoittoja ja nopeita ratkaisuja joka asiaan

olen temin edustajien kanssa kyllä tullut vakaasti siihen uskoon että tämä bioliuotusmenetelmä on onnistuessaan siis malmiköyhässä mutta runsasmalmisessa maastossa ehkä ainoa toimintatapa että siitä saamme vielä hyvän ja tuottavan asian suomelle mutta se vaatii pitkää kärsivällisyyttä toinen toisiinsa luottaen

erityisesti kuultuani yhtiön nykyhallituksen esityksiä muutaman asiantuntijan esityksiä sieltä tulin kyllä vakuuttuneeksi tuntematta alaa että tässä on mahdollisuudet

mutta kieltämättä pistää aprikoimaan sitten kun kuulee professoreita ja ihmisiä jotka sanovat että tämä on ihan humpuukia ja rahat menevät aivan kankkulan kaivoon että uskopa sitä

mutta en nyt oikein luottaisi tällaiseen kiivauteen ja kiihkeyteen ja idyllisen elämisen arvoon kuin edustaja aalto joka täällä voimakkaasti julisti omaa oppiaan

arvoisa rouva puhemies

minusta tässä on käytetty erinomaisia hyviä puheenvuoroja monipuolisesti edustaja myllykoski juuri tuosta farmarinäkökulmasta ja yhdyn myös edustaja kiurun näkökulmaan siitä että ei tässä halutakaan suuria muutoksia eikä sellaisia voi suomen alkoholipolitiikassa yhtäkkiä tehdä

se että vahvat oluet voitaisiin tuoda kauppaan on minun mielestäni sellainen liikahdus joka on mahdollinen mutta liittyen jo mainitsemaani kulttuurirauhallisuuteen hallitusohjelman sisältöön ja meidän terveyspolitiikkaamme tämän täytyy tapahtua sillä tavalla että viinit ja viinat säilyvät viinakaupassa alkon hallinnassa

suhtautuminen alkoholipolitiikkaan vaihtelee paitsi eri puolueissa myös alueellisesti

edustaja alatalo nyt lähti pois hän on viiniharrastaja minä edustan seutua jossa perinnejuomana on sahti

kaikkialla missä ohra on levinnyt on sahtikulttuuri ympäri maapallon levinnyt sen viljelyn rajoille saakka niin myös suomessa

mutta tuossa jo jonkin verran menneenä aikana suomessa levisi hyvin paljon erilaisia herännäiskulttuureja ja niiden yksi työmaa oli tämän silloisen sahtikulttuurin tukahduttaminen ja ainoastaan etelä häme ja pohjoinen satakunta olivat sen verran urhoollisia että tuo sahtikulttuuri säilyi

minä satun olemaan kankaanpäässä sahtiyhdistyksen puheenjohtaja ja sen moninkertainen tekijä

se mihin tässä viitattiin on että juuri meidän sillä tavalla vinoutuneen alkoholipolitiikkamme takia suhtautuminen eri tilaisuuksissa vaihtelee että saako sinne viedä sahtia vai saako siellä juoda sahtia vai pitääkö pyytää lupa poliisilta ja missä hirvijuhlassa ja missä perhejuhlissa sitä saa olla esillä

meillähän sahti kuuluu jokaiseen perhejuhlaan kuuluu talkoisiin ja kuuluu heinäpellolla olemiseen se on luontainen mutta kun mennään esimerkiksi eteläiseen satakuntaan niin kuin edustaja myllykoski hyvin tietää niin siellä sahdista ja sahtikulttuurista puhuminen on aivan etäistä

mutta muun muassa eri pitäjissä on perinneruuat ja meillä kankaanpäässäkin perinneruokana on ristavelli lampaanviulu ja sahti joka on harvinainen perinneruoka suomessa lienee ainoa

toivoisi että tämän edustaja kaikkosen erinomaisen hyvän aloitteen ansiosta me useammat täällä ymmärtäisimme miten myös suomalaisia kokonaisuudessaan olisi hyvä ohjata mietoihin rauhallisesti nautittaviin juomiin ja hyviin tapahtumiin hyvään seuraan

tässä on kyse yhtä paljon kulttuurista musiikkikulttuurista tapakulttuurista kulttuurista yleensä ottaen silloin kun puhutaan alkoholin nauttimisesta sillä tavalla jota edustaja kaikkosen aloite tarkoittaa

edustajat taavitsainen ja kurvinen kiinnittävät aivan oikeaan asiaan huomiota yksityisen velallisen kannalta katsottaessa

minun tekee mieleni vähän kerrata mitä tässä ulosottolain kehityksessä on tapahtunut

tämä taitaa olla jo neljäs vaihe pari kolme vaihetta on joustavuutta oikeusvarmuutta vahvistettu nimenomaan vanhentumista korjattu ja niin edelleen

minusta tämä ministeri lindströmin nyt antama lainsäädäntöjatko sopii vallan mainiosti tähän tilanteeseen koska meillä tosiaan on niin paljon velallisia henkilöitä kuin edustaja taavitsainen sanoi

minusta tässä on monta hyvää asiaa koska silloin aikaisemmin oli ainoastaan huutokauppa se menettely jolla toteutettiin ulosoton realisointia ja tässä edelleen muun muassa digihommien kautta sähköisen menettelyn kautta nopeutetaan eri vaihtoehtoja ja kannustetaan tällaista vapaata kaupankäyntiä muun muassa internetin kautta

se on tällä hetkellä vallitseva käytäntö ja sitä edelleen muutetaan kyllä tähän sähköiseen suuntaan

tästä on siis tullut pääasiallinen menettely ja nytkin tässä uudessa pitää erityisesti ottaa saatavissa oleva hinta kustannukset ja ulosottomenettelyn aika huomioon jotta ei tule tällaista pitkää lopulta huutokauppaan johtavaa menettelyä jossa kärsivät nimenomaan molemmat osapuolet

siinä lainsäädännön sisältö ja oikeuskäytäntö ovat jollakin tavalla kulkeneet eri teitä siten että korkeimman oikeuden ratkaisujen perusteella osin myös äänestettäessä on tullut ratkaisuja joissa velan vanhentumisen peruste poikkeaa siitä mitä tuossa kolmannessa vaiheessa tarkoitettiin vanhentumisella

ja tämä ei tarkoita yksinomaan etua sille velalliselle eikä tarkoita velkojalle mutta ehkä hivenen enemmän velkojan etua sikäli että saadaan täsmällisyyttä siihen milloin velkasaatava on vanhentunut

nimittäin kymmeniätuhansiä ihmisia keinotekoisesti pakenee niin että tuota tiedoksiantoa ei voida heille toimittaa ja yrittää erilaisin toimenpitein keksiä miten ulosottomies ei tiedoksiantoa heille voi saada

tämä kieltämättä oikeuttaa entistä paremmin velkojan oikeusturvaa mutta samalla myös heijastuu velallisen oikeusturvaan sikäli että hän ei yritä venkoilla ja pakoilla valtavan pitkään vuosia vuosia niin että sitten vihdoin viime hetkellä saakin sen tiedon ja tuo pakoilu on epäonnistunut ja tuhonnut ihmisen mahdollisuuksia alkaa uudelleen järkevällä tavalla tehdä töitä

mielelläni kannatan tätä ja on järkevä ajattelutapa tämä ulosottokaaren tämän vaiheen uudistaminen

loppukesän ja syksyn aikana ilmeni että lukuisilla ely keskuksilla loppujen lopuksi melkein kaikilla oli vaikeuksia määrärahan riittävyydessä työllisyys startti ja muihin rahoihin

asiaa käsiteltäessä tarkemmin lisäbudjetin yhteydessä ilmeni että ministeriön ja ely keskusten tiedot määrärahan riittävyydestä kulkivat vallan komiasti eri tahtia

en huomannutkaan että täällä on väki jo näin kaikonnut

en syvällisemmin lähde toistamaan niitä erittäin hyviä puheenvuoroja joita puolen päivän ajan on täältä kuultu viimeksi edustaja kääriäinen aivan mainiosti tuossa tämän asian ytimen lausui

minusta ruotsi oppi tuon maailmanhistorian satojen vuosien kulun yhteydessä opin olla sitoutumaton ja puolueeton ja se on jollakin ainutlaatuisella tavalla mennyt ruotsalaisten sydämensopukoihin hyvin pysyvällä tavalla ja he ovat siinä onnistuneet

viittaan esimerkiksi edustaja harakan vastauspuheenvuoroissa äsken esittämiin mielipiteisiin ja olen niiden kanssa paljolti samaa mieltä

myös suomi viimeisen rähäkän jälkeen on korostanut sitoutumattomuutta ja puolueettomuutta ja olemme sitä nyt opetelleet muutaman kymmenen vuoden ajan ja muun muassa minä olen pitänyt sitä aivan oikeana linjana

kun venäjän taholta osoitettiin tuollaista yksipuolista aggressiivisuutta niin on aivan selvä että se aiheutti turvallisuusuhkaa lähialueella ja erityisen korostuneesti itämeren alueella ja heijastuu luonnollisesti läheisesti suomeen ja on aiheuttanut muun muassa tämäpäiväisen hyvin valmistellun turvallisuuspoliittisen keskustelun perusteet

siksi on hyvin tärkeätä että eduskunta linjaa meidän kysymystämme näihin asioihin hyvin yksityiskohtaisesti ja runsain puheenvuoroin

kuten ruotsalaiset mekin suomalaiset sotilaiden avulla sen jälkeen kun aikoinaan eri kokoonpanoissa kävimme rähäkkää tuon naapuri venäjän kanssa ja joka kerta saimme turpiin opimme tämän sitoutumattomuus ja puolueettomuuspolitiikan vihdoin

olemme ykn jäsen turvallisuusasioissa kansainvälisesti hyvin tunnustettu ja toimimme diplomatian keinoin

minusta aivan aiheellisesti huolehditaan suomen turvallisuudesta jonka säilyttäminen perustuu kuten usein on mainittu hyvin voimakkaasti yleiseen asevelvollisuuteen koko alueen puolustamiseen suureen reserviin ja niin edelleen

mutta minä vierastan hivenen sitä ajatusta että jälleen kerran korostaisimme tätä vierasta apua ja etsisimme sitä ehkä menneisyydestä kumpuavista syistä tarttumalla heti siihen käteen voimakkaasti joka olisi tarjolla tuon meidän turvallisuutemme syventämiseksi

viittaan hyviin puheenvuoroihin kun muun muassa edustaja korhonen hoskonen ja viimeksi pakkanen puhuivat tuosta venäjä yhteistyöstä meidän kaupasta edustaja kiviranta